maakunnallinen edunvalvontatyö ja maakuntien yhteinen edunvalvontatyö on sitten toinen asia mutta suhteellisuutta piti parantaa ja tämä on oikea askel siihen suuntaan

nyt kuitenkin on niin että kun ei pystytä edes tilauksessa olevien alusten rakentamisaikaista rahoitusta turvaamaan niin on hyvin vaikea neuvotella uusista tilauksista jotka ovat taas tietysti kannattavan tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä

vasemmistossa väitämme että julkisen sektorin suuruutta päivitellään ideologisista syistä halutaan luoda painetta ja tehdä tilaa yksityiselle toiminnalle ja voiton tavoittelulle julkisten palvelujen kustannuksella tämä samaan aikaan kun julkisen puolen työntekijät uupuvat työtaakan alla

minusta niistä ei pitäisi vielä puhua mutta kun pääministeri on tällaisen keskustelun avannut niin haluan varmistaa valtiovarainministeriltä äskeiseen puheenvuoroon viitaten että jos tällaiseen sopeutukseen joudutaan niin silloin ovat pelilaudalla myöskin ne hyvätuloisiin suuriin omistuksiin ja suuriin tuloihin kohdistuvat lisäpäätökset lisää solidaarisuusveroa lisää pääomaveron korottamista ja lisää progressiota pääomaverotukseen ettei mennä sille keskustan hallitusten tuloeroja kasvattavalle tielle

välinpitämättömyys asuntopolitiikassa johtaa riittämättömään vuokra asuntotuotantoon asumisen kallistumiseen ja asunnottomuuden lisääntymiseen

arvoisa puhemies

arvoisa hallitus osaamattomuudellanne työmarkkinalogiikassa ja työmarkkinoiden toimivuudessa otatte kyllä erittäin suuren riskin ja sen riskin maksajana on suomalainen yhteiskunta mahdollisesti

eikö tässä tilanteessa nyt kuitenkin jo ihan kestävyysvajeenkin kuromisen näkövinkkelistä olisi tehtävä kaikki mahdollinen jotta tämän vaikean rahoitus ja omistuskriisin yli päästään

se voi tulla tosi kalliiksi kun vaihtoehtona on monen talousasiantuntijan monen professorin näkemys siitä että olisi toinen tie järkevämpi tie jolla maltillisella palkankorotuslinjalla samaan aikaan meidän verrokkimaissa tehdään tuntuvia palkankorotuksia tämä yksikkökustannuskilpailukyky tasoittuu nopeaa vauhtia

perintövero on suomalaisten ja kansainvälistenkin asiantuntijoiden mukaan yksi verotuksen muoto jolla on taipumus kasaannuttaa omaisuuksia pääomia esimerkiksi joillekin suvuille ja niin edelleen

vasemmisto puolustaa julkisen sektorin puurtajia eikä syyllistä heitä kuten niin monet tässäkin salissa tuntuvat tekevän

nämä ovat nyt samalla instrumentilla hoidettavina johtuen jäsenyysneuvotteluissa sovitusta järjestelmästä mutta meidän pitäisi kyllä selkeästi pystyä erottamaan että maanviljelijöiden ja maatalouden tukijärjestelmät ovat oma osuutensa ja itämeren pelastaminen ja meidän vesiemme suojeleminen on toinen kysymys

yleisestä huolesta huolimatta hallitus tuntuu haluavan säilyttää jatkossakin asumisen markkinavoimien temmellyskenttänä siitä huolimatta että asuntoministeri vapaavuorella on hyviä puheenvuoroja asuntopolitiikasta ollut

ja koska on ilmoitettu että myynnissä ovat kaikki eurooppalaiset toiminnot toistan kysymyksen siitä että valtio tekisi ostotarjouksen ja katsoisi miten siihen reagoidaan ja sen jälkeen ryhtyisi keräämään tätä konsortiota muista suomalaisista omistajatahoista

perintöverossa on ongelmia ja äsken valiokunnan puheenjohtaja edustaja sasi juuri totesi että perintöveron konkreettisia ongelmia ovat tilanteet joissa esimerkiksi helsingissä missä asuntojen hinnat ovat korkeat perinnöksi tulee yhtäkkiä kallis asunto ja sen vero on aika kova vaikka perintöverotusta onkin kevennetty

tällaisella että te lyötte kiinni päämäärän ettekä jousta siitä te otatte sen riskin että työmarkkinatilanne kärjistyy tulee palkankorotusvaatimuksia revanssihenkeä ja silloin myöskin se pitkä tähtäin tästä suomalaisesta kilpailukyvystä vaarantuu kohtalokkaalla tavalla

tietenkin niitä pitää yhdistää mutta tässä on tällainen pienoinen ristiriita kun joudutaan koko ajan miettimään sitä että ympäristötukijärjestelmää ei voida esimerkiksi kohdentaa näille herkille alueille voimakkaammin kun se on ehkä jonkun toisen maanviljelijän lompakosta pois jossakin toisaalla ja niin edelleen

vasemmistoliiton mielestä yhteiskunnan on otettava suurempi rooli asuntopolitiikassa ja vaikutettava myös asuntojen hintakehitykseen ja vuokratasoon

arvoisa puhemies

inhimillisyydestä tosiaan mutta vaikka mennään tänne taloudenkin puolelle niin tässä perussuomalaisten puheenvuorossa on ollut erittäin kovaa linjaa ja kovaa linjaa

erittäin kovaa linjaa edusti edustaja jurva joka totesi että julkisin varoin kustannetut terveyspalvelut kuuluvat vain suomalaisille piste

mutta arvoisa puhemies tähän tarkastusvaliokunnan mietintöön liittyy tämän lisäksi monta muuta tärkeää osiota niin kuin puheenjohtaja ahde totesi

mutta juuri kukaan veroasiantuntija ei väitä että sukupolvenvaihdosten osalta sen paremmin maa ja metsätilojen osalta kuin yrityksenkään osalta perintövero olisi ongelma

muissa perussuomalaisten puheenvuoroissa on kerrottu että tämä nykyinen tilanne jossa kiireellinen hoito turvataan on hyvä nyt ja tulevaisuudessa

välillisine vaikutuksineen puhutaan kymmenistätuhansista työntekijöistä ja se on ala joka on vaarassa kuihtua kokonaan tämän kansainvälisen taantuman seurauksena

ollaan työperäisestä maahanmuutosta muutoin mitä mieltä tahansa tuntuu että metropolialueen elinkeinoelämä ja julkiset palvelut ulkolaista työvoimaa tarvitsevat

katselin äsken ministeri pekkarista ja hän oli hieman huolestuneen näköinen kun ministeri katainen kertoi näistä exit linjauksistaan ja arvelin onko ministeri pekkarinen sen vuoksi huolissaan että jatkotoimenpiteet muun muassa telakkateollisuuden pelastamiseksi mahdollisesti vaarantuvat jos liian nopeasti lähdetään tälle exit tielle

tässä yhteydessä on kuitenkin todettava että samalla on torjuttava ulkolaisella työvoimalla keinottelu ja harmaa talous niin kuin tänään opposition vasemmistoliiton aloitteesta jättämässä välikysymyksessä vaaditaan

arvoisa puhemies

sehän tarkoittaa sitä että jos markkinaspekulantit ne jotka hyeenan lailla tuolla saalistavat rupeavat kyseenalaistamaan jonkun valtion velanmaksu ja talouskykyä jolloin siinä maassa nousevat korot ohi sen mitä objektiivinen totuus maan taloudesta antaisi ymmärtää niin tämä ennakoiva tuki on juuri sitä varten että on tällainen takataskuraha jolla tilanne rauhoitetaan ilman sellaista karmeata sopeutumisohjelmaa mikä usein on liittynyt nimenomaan imfn pakettiin sopeutumisohjelmaa jolla siltä kansantaloudelta viedään vaikka se häiriö on spekulatiivinen kyky nousta ylös aiheutetaan työttömyyttä leikataan julkista sektoria pakotetaan rajuihin yksityistämisoperaatioihin ja niin edelleen

edustaja pekkarinen on aivan oikeassa että eduskunnalla pitää olla kaikki mahdollisuudet saada kaikki tieto varsinkin koskien niitä pääomasijoituksia ja sitä rahoitusta jonka eduskunta on myöntänyt tai joka suomen valtiolta menee

oli tarkoitus että tämä osaaminen vietäisiin koko yhteiskuntaan niin että se palvelisi kaikkia yhteiskunnan osa alueita siihen pyrittiin

näinkö meidän pitäisi tehdä koko sotessa unohdetaan kaikki perusterveydenhoito ennalta ehkäisevä hoito ja tämä ja lähdetään ja laitetaan kaikki rahat vain tähän kiireelliseen hoitoon

hyväosaisuuden kasaantuminen tietyille alueille ja maahanmuuttajien sekä kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien päätyminen alueille jotka jo nyt kierretään kaukaa onkin estettävä

viime päivinä on puhuttu paljon tietovuodoista

kysynkin ministeri pekkarinen

julkisuuteen vuoti esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston sisäinen dokumentti jossa imf kertoo tehneensä vakavia virheitä kreikan tukipaketeissa

onko teillä takataskussa vielä lisätoimia koska tilanne on pahenemassa erittäin nopeasti ja työttömyys pahenemassa myös

mutta jos ajatellaan pitemmälle tätä kriisinratkaisumekanismia sitä että pankit omasta toiminnastaan keräävät puskurin jota käytetään sitten pahan päivän varalta aivan kuin vakuutusjärjestelmässä vakuutetut maksavat vakuutusmaksuja ja keräävät puskurin niin sen jälkeen minusta tilanne on pikkasen toinen jos käytetään sitä pankeilta kerättyä puskuria ja tehdään sen käytöstä päätöksiä koska toisaalta tässä on kuitenkin pyrkimyksenä katkaista tämä valtioiden ja pankkien välinen napanuora niin että pankkimaailma todella vastaisi omista velvoitteistaan euroalueen mittakaavassa ja ei niin paljon sotkettaisi veronmaksajien rahoja tulevaisuudessa

tämän jälkeen kukaan ei voi enää väittää että olisi perintövero jotenkin ongelmallinen sukupolvenvaihdoksen osalta

mutta ei ole kyllä monta päivää kun luin lehdestä taisi olla perheyritysten liiton uuden toimitusjohtajan lausunto että ei tämä mitään ratkaise ei tämä mihinkään riitä

imf myöntää leikkauspolitiikan haitallisuuden velkamaiden kansantalouksille

mutta nyt tehdään kuitenkin niitä täsmäkorotuksia jotka ovat niille ihmisille joille ne tulevat suurempia kuin ehkä koskaan aikaisemmin

on tuhansia tietojärjestelmiä jotka eivät keskustele keskenään konsultit ja firmat rahastavat välistä sen kun ehtivät

kuntalaisille etäiset yhteistyömuodot aiesopimukset ja yhteistyöelimet muodostavat sekavan järjestelmän joka johtaa päällekkäisyyksiin kuntien resurssien haaskuuseen ja turhaan byrokratiaan

ja minulle tuli sellainen tunne että on sellaisia tahoja joille todellakaan mikään ei riitä niin kauan kun verotus ei ole nolla tai mieluummin olisi vielä käännetty verotus että valtio rupeaisi maksamaan

ja niin kuin tässä todetaan on syntynyt sellainen kierre jossa julkinen sektori niin terveydenhoito kuin myöskin kunnat ja monet muut toimijat on konsulttien ja firmojen kierteessä ja niiden rahastettavana ilman että päästään laadullisesti eteenpäin

siinä mielessä ymmärrän tämän niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi että esimerkiksi puolan osalta tällaista käytettiin eikä puola ole ollut missään lehtiotsikoissa

arvoisa puhemies

raaseporissa ja muuallakin läntisellä uudellamaalla huokaistiin monessa kodissa helpotuksesta kun puolustusvoimien raskaiden kuorma autojen hankinta muutettiin siviilihankinnasta puolustusvälinehankinnaksi

kysymys kuuluu nyt onko meillä poliittista tahtoa hitaampaan talouden tasapainottamisohjelmaan joka meilläkin olisi talouden pitkän aikavälin kannalta järkevämpää kuin työllisyyttä ja talouskasvua hyydyttävä liian tiukka leikkauslinja

arvoisa puhemies

elikkä se näyttää ainakin hänen kirjoituksensa mukaan olevan muuta kuin se mihinkä valiokunnan enemmistö on päätynyt että tällä nyt sitten pulinat loppuvat ja enää kukaan ei väitä että perintövero olisi ongelma sukupolvenvaihdosten osalta

vasemmiston vaihtoehto on talouspolitiikan uudistaminen leikkaavasta talouskasvua hyydyttävästä linjasta työllistävämpään ja talouskasvun käynnistävään suuntaan

tämä on tosi vakava asia ja sen vuoksi tämä tarkastusvaliokunnan mietinnön sisältämä ponsi siitä että ensimmäisenä on laitettava kuntoon terveydenhoitoon liittyvät tietojärjestelmät on aivan välttämätön

se kriisi hoitui tämän takatasku ennakoivan tuen osalta mainiosti ja silloin sen tuen antajana oli imf

mutta olen samaa mieltä että kyllä eduskunta pitää pitää ajan tasalla kaikissa käänteissä

silloin heräsi toive että tässä voitaisiin ehkäpä noudattaa suorahankintaa ja turvata sillä tavalla näiden tilausten ja työpaikkojen jääminen suomeen

arvoisa puhemies

kun oli kuolemanvakava asia tämä terveydenhoidon tietojärjestelmien ongelma niin tämä on tietysti voisiko sanoa rahakysymys ei nyt tietenkään valtiontalouden mittakaavassa mikään iso kysymys

kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen

on tunnustettava se että kaksi vuotta sitten täysin toisenlaiseen talouden tulevaisuusnäkymään perustuneet talous ja työllisyystavoitteet eivät ole vaalikaudella toteutettavissa ilman vakavien vaurioiden aiheuttamista pidemmän aikavälin kehitykselle

nyt kuitenkin on niin kuin julkisuudesta olemme saaneet lukea päätetty niin että tämä kilpailutetaan kuitenkin ja suurin piirtein lain mukaan samassa laajuudessa melkein kuin siviilituotantokin olisi kilpailutettu

tämä maksuajan pidentäminen on ollut niitä hallituksen esityksiä joilla halutaan antaa ilman todellisia vaikutuksia signaaleja yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantamiseen vähän samalla tavalla kuin tuo arvonlisäveron alarajan nostaminen ja huojennusrajan ylärajan nostaminenkin ovat

on päivänselvää että jos väliportaan hallinto tulee niin väliportaan hallinnolle tulee riittävästi tehtäviä pitää olla suorilla vaaleilla valittavat päättäjät ja pitää olla myöskin verotusoikeus

demokratian vahvistaminen ja syrjäytymisen estäminen on otettava metropolipolitiikan ytimeksi sillä metropolialueen kilpailukyky ei voi syntyä ja tervo ei voi tyytyä ilman hyvinvointia se syntyy vain hyvinvoinnista

mutta siihen sisältyy näitä periaatteellisia ongelmia niin kuin puheenjohtaja ahde totesi ja ongelmia jotka ovat vääristäneet jopa meidän velkaantumisasteemme tilastointia ja ennen kaikkea sitä että eduskunta joutuu ottamaan kaiken velan täyttääkseen vaan tämän budjetin täydellisyysperiaatteen vaikka kassassa olisi rahaa

on tietysti vähän ristiriitaista kun täällä kovasti kehutaan kolmikantaista valmistelua siinä vaiheessa kun hallituspuolueiden taholta pikkasen mediankin luodaan sellaista kuvaa että työmarkkinaosapuolet liikaa sotkeutuvat politiikan tekoon ja pitäisi olla puhtaampaa parlamentarismia mutta silti kannatan kovasti tätä kolmikantaista valmistelua

työttömyyden alentamistavoite työllisyysastetavoite alijäämän pienentämistavoite ja ikävä kyllä myös velkaantumisen taittamistavoite ovat karkaamassa

pitää olla valta ja vastuu ja rahoitus samassa paikassa

mutta täällä edustaja paatero viittasi siihen että myös kuntatasolla jo koetaan että valta on kaukana ja täytyy muistaa että pääkaupunkiseudulla esimerkiksi kotikaupungissani espoossa suurimmat asuinalueet ovat samankokoisia kuin kaksi pienintä maakuntaa tällä hetkellä

olen kuullut että tähän saattaa sisältyä myöskin perustuslaillisia ongelmia veronmaksajien keskinäisen kohtelun näkövinkkelistä

mikä näkemys teillä on siitä voidaanko tässä uudessa tilanteessa kuitenkin kilpailutuskriteereillä niitä määrittelemällä kun suomi on pohjoinen vaikea maa myös tällaisen kaluston käyttöön tehdä niin että käytännössä tämä tilaus tulee palvelemaan suomalaista ajoneuvoteollisuutta ja sen työllisyyttä

elleivät hallitukselle kelpaa nämä imfn tai oecdn suositukset niin kelpaisivatko suomalaisten asiantuntijoiden näkemykset

syyt tavoitteiden karkaamisesta eivät ole kuten oppositio väittää hallituksen toimissa vaan pitkittyneessä ja pahentuneessa maailman ja erityisesti euroopan talouden taantumassa

yhdessä pahimmista kriisipesäkkeistä pahimman pitäisi olla jo ohi

elikkä senhän voi kertoa näin että kaveri jolla on taskut täynnä rahaa jonkin pakon edessä joutuu ottamaan loppuvuodesta lainaa vaikka taskussa olisi paljon enemmän rahaa kuin se lainanotto

professori pertti haaparannan elvytystä vaativaan valiokuntakuulemiseen viittasin jo marraskuussa mutta myös monet muut asiantuntijat ovat samoilla linjoilla

oikeudenmukainen eläkejärjestelmähän olisi niin että työtehtävästä ammatista työ urasta riippumatta kaikilla olisi yhtä monta vuotta oikeutta nauttia terveitä eläkepäiviä ja nyt tämä oikeudenmukaisuus ei toteudu

en tiedä pitävätkö nämä paikkaansa ehkä täällä on parempia perustuslakiasiantuntijoita tätä ulottuvuutta analysoimaan mutta jatketaan siitä keskustelua

itse asiassa pitäisi puhua myöskin lähidemokratiasta ja siitä että ihmiset saisivat aitoa osallistumisen tunnetta paikallisella tasolla ja silloin minusta kun puhutaan vaalien määrästä pitäisi pystyä menemään siihen suuntaan että myöskin kaupunginosavaltuustoja tai päättäviä elimiä valittaisiin toteuttamaan lähidemokratiaa ja niihin myös voisi valita päätöksentekijät vaaleilla

varhainen puuttuminen havaitseminen ja lasten pahoinvoinnin vaikkapa koulukiusaamisesta seuraavan pahoinvoinnin havaitseminen on tärkeätä

tämä kassanhallinta on ollut aikaisemminkin valtiovarainvaliokunnan verojaostossakin vähän sellainen pyhä lehmä että ei ole oikein saatu tietoa mikä oikein on se kassatilanne ja mitä siihen sisältyy

raskaissa töissä olevat niin kuin edustaja kontula totesi maksavat kyllä koko ikänsä työeläkemaksuja mutta moni uupuu jo ennen eläkeikää tai välittömästi eläkkeelle siirtymisen jälkeen

perussuomalaisten ennustukset valtioiden kaatumisista ja uusista tukipaketeista ennustukset jotka välillä tuntuvat ihan toiveiltakin eivät onneksi näytä olevan toteutumassa

hyvä että valtiovarainministeri urpilainen tämän päivän helsingin sanomissa tätä lupailikin

tämän meidän asiantuntijakuulemisemme yhteydessä paljastui että tätä tietämättömyyttä ja tuntemattomuutta on yllättävän korkeallakin tasolla ja on hyvä että tämä nyt perataan ja otetaan huomioon kun koko talousarviolainsäädäntöä uudistetaan

mikäli haaparanta ja lehto tuntuvat liian radikaaleilta niin lisätään joukkoon pellervon taloustutkimuksen veera holapan lausuntoa samalta päivältä

kouluterveydenhoito ja sen kattavuus ja siihen annettavat resurssit ovat erittäin ratkaisevassa roolissa koska uskon että oppilaille on paljon matalampi kynnys puhua kouluterveydenhoitajalle ongelmistaan kuin ehkä jollekin muulle henkilöstöön kuuluvalle

voin sanoa että jos olisin jatkanut runkolevyseppänä telakalla nämä vuosikymmenet enkä olisi päässyt tänne herrojen hommiin niin en ainakaan tässä kunnossa olisi tässä puhumassa

mitä tulee viron malliin niin varmasti kannattaa sitä selvittää mutta on otettava huomioon myös se kritiikki ja mitä siellä esimerkiksi tämän vaalisalaisuuden ja vaalien teknisen toteutuksen osalta on huomattu

suomen talous on sidoksissa euroopan talouteen

näitä ovat homekoulujen korjaaminen muu korjausrakentaminen raide ja tieverkon rakentaminen vuokra asuntotuotanto ympäristötyöt ja muuhun infraan satsaaminen

arvoisa puhemies

elikkä kyllä esimerkiksi tämä työuraeläke ja sen problematiikka on haastava ja sitä pitää valiokunnassa tarkoin pohdiskella että oikeudenmukaisuus eläkkeelle pääsisi eläkemaksumissa

nyt taitaa olla niin että vain reilu viidennes kunnista hoitaa kouluterveydenhoidon sillä tasolla jonka oikeastaan meidän velvoitteemme ja lakimme edellyttävät

niin myönteinen asia kuin se olikin kun tuli päätös hoitotakuusta kaikille taataan hoito ja tavoitellaan vielä että tulee kustannustehokkuutta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

täällä on jäänyt mainitsematta muun muassa perusvähennyksen nostaminen työtulovähennyksen nostaminen jolla ihan tutkimusten mukaan kaikista pienituloisimmat tulonsaajakymmenykset ovat saamassa eniten helpotusta

arvoisa rouva puhemies

mitä hallitus aikoo tehdä joko normeja kiristämällä resursseja lisäämällä tai joillain muilla toimenpiteillä että kunnat todella vastaisivat tästä tärkeästä alueesta eli kouluterveydenhoidon laadusta ja riittävyydestä

hallitus tiedotti eilen elementeistä joita sen mielestä pitäisi sisältyä malliin paikallisesta sopimisesta

vasemmisto yhtyy ennusteeseen mutta emme yhdy ekpn ja suomen pankin vaatimuksiin palkkojen alentamisesta

on hyvä että hallitus on myöntynyt siihen että mallia pitää hakea ennen muuta työehtosopimusratkaisujen kautta ja on hyvä että neuvotteluja käydään nyt siellä missä ne pitääkin käydä elikkä työmarkkinaosapuolten kesken mutta luottamusta työmarkkinoille ja tähän neuvottelutilanteeseen ei hallitus sen sijaan rakenna sillä että se on jälleen pistänyt pakkolakipuukon neuvotteluosapuolten kurkulle siltä varalta ettei sopimusta synny hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti

sen pitäisi oikeastaan olla hallituksen kärkihankkeiden joukossa että se saataisiin hanskaan koska se vaikuttaa työllisyyteen se vaikuttaa kansalaisten ostovoimaan

ekplla on syytä katsoa itse peiliin onko itse tehnyt kaikki oikein

kestävyysvajeeseen on toki puututtava sillä loputtomasti emme voi lisätä velkaa

mutta kun täällä on kuten edustaja pekkarinen tietää synkkiä pilviä taivaalla ja kuten täällä on viitattu tilannetta joudutaan seuraamaan ja on sovittu että keväällä tarkastellaan uutta sopeutumistarvetta uudelleen niin haluaisin kysyä arvoisalta pääministeriltä onko tarkoitus jatkaa sitä linjaa joka kesällä hallitusneuvotteluissa sovittiin että tähdätään talouden sopeuttamiseen työllisyyteen oikeudenmukaisuuteen edelleen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen siinä toimenpidekokonaisuudessa jota joudutaan miettimään keväällä uusia ratkaisuja tehtäessä

sen lisäksi koko problematiikkaan sisältyy paljon muita ongelmia päällekkäistä jonotusta ja sitä että vaikka sieltä jonosta pääsee pois niin se ei tarkoita sitä että pääsee aidosti hoitoon ja avun piiriin

rakenteellisia uudistuksia tarvitaan mutta niiden ajoittaminen on ratkaisevan tärkeää

viime viikolla amerikkalaisen finanssijätin citigroupin pääekonomisti willem buiter totesi tilanteen järkyttäväksi ja totesi euroalueen ajautuneen omasta syystään massatyöttömyyteen

edustaja mustajärvi otti pari teemaa ja puhui niistä yksilön mahdollisuuksista oikeuksista ja velvollisuuksista ja sitten samasta mistä valtiovarainministeri rinne on usein puhunut taloudellisen painopisteen siirtymisestä muualle kuin missä se nyt on

se vaikuttaa kansalaisten palkansaajien palkkapyyntötasoihin